kaiken kaikkiaan sivistykselle tekee erittäin hyvää se että se on laaja alaista pohjautuu useamman kielen osaamiseen ja myös meidän median pitäisi pystyä lukemaan muita kuin englanninkielisiä lehtiä

se on todella ongelma ja se johtaa siihen että nimenomaan terveydenhoidon vanhustenhoivan koulutuksen taso tulee heikkenemään

se heikentää hoitoketjua ja samalla antaa ikään kuin tekosyyn sitten terveyskeskuksille olla hankkimatta kylliksi vakituista työvoimaa

leen

suomihan oli tuossa vaiheessa alistettu tietynlaiseksi saksan koloniaksi

hänen vastaus moro edustusauton

hautalan kohdalla voisi näin ystävällisen leikillisesti sanoa että hän hiukan venäjällä pelotteli että jos pannaan venäjä ja ruotsi rinnakkain niin sitten otetaan ruotsi

uuen se ohjelman eli unccdn tukemisessa suomi oli vuosia sitten merkittävässä asemassa myös taloudellisena tukijana ja tuo on kohtuullisen pieni ohjelma

von der goltzin itämeren divisioonan osallistuminen suomen sisällissotaan oli tietysti tässä ratkaisevassa osassa

minusta ainakin vaikuttaa siltä että varsin usein se on lähinnä tällainen pesula jossa pestään rahaa eli se tulee eri kautta aika anonyymien lähteiden kautta

pulliaiselta että silloin kun täällä siirrettiin tätä käsittelyhetkeä niin hän oli paikalla mutta silloin oli myöhäinen aika vähän muuten mahdollisuuksia laajemmin käsitellä tätä asiaa jotenka oli perustelut tämän ajankohdan siirtymiseen

larikka totesi venäjän kielen tarve jatkuva ja puutteet sen osaamisessa tulevat myös talouselämän puolella esille koko ajan

sen jälkeen presidenttejä meillä oli silloisen valtiosäännön mukaan koko joukko toimien kyllä hyvin eri tavoin

mainitsin jo aikaisemmin biodiversiteetin ja totean että valiokunta on viitannut ykn metsäfoorumiin ja myöskin ilmastonmuutoksen hillinnän ohjelmassa olevaan metsien merkitykseen ja tähän redd kampanjaan joka ykssa on menossa tämän ilmastonmuutoksen hillinnän yhteydessä siis niin että ei tuhottaisi metsäalaa siitähän johtuu keskeisesti ilmastonmuutoksen nopea eteneminenkin

tämä keskustelu on nyt ollut tällaista kielikeskustelua eikä niinkään keskustelua tästä hallituksen esityksestä joka nyt on käsittelyssä

ja kuulimme julkisuudessa muun muassa ylen lähetyksestä että tällaisella rahoittajataholla on monia ministereitä ystävinä

jos ajattelemme presidentti relanderin ja esimerkiksi presidentti urho kekkosen eroja heidän toiminnassaan on hyvä muistaa että he toimivat samojen lakien samojen perustuslain kaltaisten lakien ollessa voimassa eli henkilökohtaiset ominaisuudet suomen ympärillä oleva poliittinen tilanne ja niin edelleen vaikuttavat tähän

täällä ed

kaiken kaikkiaan me kyllä tarvitsemme molemmat kansalliskielet mutta on kiinnitettävä myös huomiota niihin ihmisiin jotka eivät osaa kumpaakaan kunnolla ja maahanmuuttajat ja heidän ongelmansa ovat hyvin van

se on myös todella ongelmallista että tällä hetkellä työ ja elinkeinoministeriössä valmistellaan tätä de minimis hanketta nimenomaan yhden tietääkseni erityisesti yhden virkamiehen toimesta joka haluaa ajaa kaikkein tiukinta sovellutusta tähän euroopan unionin asetukseen

silloin kun käytiin keskustelua asuntoministerin kanssa siitä mitä kaavoitukselle tapahtuu kunnioitetaanko maakuntakaavaa uudellamaalla vai ei kuulimme että vastapuoli totesi että hänellä on siis muita ministereitä ystävinä

pulliainen puhui oli todellakin italialainen pesula eli rahanpesu suomessa

suomen akatemiaa koskevan lain muuttamiselle ainoa hyväksyttävä lähtökohta olisi pyrkimys parantaa tieteen tekemisen edellytyksiä

sen sijaan muutoksen ainoa peruste on hallinnollinen ja sen takana valtion tuottavuusohjelma

tässä kohdin on kyllä varoittava sana hyvä sanoa

nyt tällä hetkellä kun me olemme uudistamassa perustuslakia lähtökohdaksi on ajateltu se että presidentin valtaa tulisi vähentää

mutta sopimuskäytäntöön mistä nyt on jälleen esillä ensimmäisessä käsittelyssä tällä kertaa esimerkiksi anguillan kanssa tehtävä veroasioita koskevien tietojen vaihtosopimus

tämä on ongelma suuri vakava ongelma ja uhkaa nimenomaan kolmannen sektorin työllistämistä ja myös palveluja niitä palveluja jotka kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten hyväksi

suomen osuus ei voi olla suomalaisten metsätaitojen ikään kuin suomalaisen metsänhoidon tavan vieminen subtropiikkiin tai tropiikkiin

oli mielenkiintoista kuulla ministeri anttilan kertomus juuri tästä miten hän ministerinä joutui peruuttamaan päätöksen jonka oli ajanut läpi maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana

arvoisa puhemies

vaalirahoituksen avoimuudesta myös kuntavaaleissa koska kaavakysymykset ovat osoittautuneet hyvin ongelmallisiksi ja siellä kabineteissa nimenomaan tehdään taustatyötä kaavoituksen suuntaamisessa ja taustatyön tekemiset tapahtuvat hyvin pitkäjänteisesti ehkä jo vuosia aikaisemmin kun varsinainen kaava tulee edes osallistumisvaiheeseen jolloinka se tulee julkiseksi ja asiaan osalliset pääsevät sanomaan sanansa

jos presidentin ulkopoliittinen näkökulma on valtioneuvoston näkökulman kanssa ristiriidassa tuotaisiin eduskuntaan selontekomenettely ja sitten tässä ratkaistaisiin kumpi on oikeassa

kankaanniemi on ottanut ympäristövaliokunnan näkemyksistä kopin koska näihin sivuihin pantiin todella aikaa ja energiaa ja tähän viestiin ympäristövaliokunnalta talousvaliokunnalle

tällöin kyllä tähän keskusteluun jossa ainoastaan ehkä yksi kansanedustaja on ollut ymmärtämässä ed

on erikseen ne alueet missä metsän istutus on paikallaan mutta se ei ole sellaista mikä lisää talouden

totesitte että sellaista on elämä mutta voisi sanoa että sellainen on eu

näissä korttelikodeissa erilaiset kolmannen sektorin toimijat jotka ovat auttamassa sairaita vanhuksia huonokuntoisia vajaatyöllistetyt ihmiset ovat mukana niitä palveluja antamassa ja tämä palvelutapa häviää jos tämä de minimis säännöstö tulee sillä tavalla voimaan kuin nyt on viime aikoina näyttänyt asianlaita olevan

tällä hetkellä tässä tilanteessa missä elämme näiden sopimusten pitäisi todellakin olla juuri sitä mitä tuo valtiovarainvaliokunnan mietinnön toivomus tarkoittaa niin että niillä voidaan käydä harmaan ja myöskin enemmän tumman sitäkin tummemmanvärisen talouden kimppuun

hänninen tätä asiaa myöskin ikään kuin pohjatekstinä jota sivistysvaliokunta voi vielä muuttaa olisi ollut todella hyvä kuulla ministerin kanta

mutta se että tänään meitä täällä muita kuin ydinvoiman puolustajia on aika vähän paikalla niin on kyllä hyvä huomata että kyllä niillä ydinvoimapäätöksillä tulee olemaan vielä yhteytensä näihin bioenergiapäätöksiin

puhjo kiinnitti aikaisemmin huomiota eli se että enemmistöhallitusten ollessa vallassa on yleensä hallituksen eli tässä tapauksessa valtioneuvoston kanta voittanut

on ollut sanonta liikkeellä että eduskunnan on pitänyt nauttia valtioneuvoston luottamusta eikä niinkään päinvastoin

tässä suuret kauppakeskukset ja tällaiset kaupan keskusliikkeet ovat keskeisiä toimijoita myöskään maankäyttö ja rakennuslaki ei tältä osin ole vielä oikein päässyt voimaan

pulliaisen puheenvuoro oli hyvä ja nimenomaan tuo loppupuoli siitä

ihan kaikkea ei näin pieni kansakunta pysty yhtä aikaa kehittämään ja siinä mielessä me vielä joudumme bioenergian kanssa muullakin kuin tällä prosenttilinjalla ongelmiin

täällä ulkoasiainvaliokunta katsoi että lausuman johdosta suoritetut kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä

verotulojen saaminen oikeudenmukaisesti yhteiskunnille niin suomessa kuin muuallakin on erittäin tärkeätä tässä taloudellisessa tilanteessa tämän taloudellisen laman seurauksena syntyneessä rahoitusvajeessa eri valtioiden budjeteissa

ne reunaehdot joidenka sisällä täällä eletään ovat väestöräjähdys ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja luonnonvarojen ehtyminen

ensinnäkin se saattaa kielteisellä tavalla vaikuttaa suomenlahden ja itämeren ympäristön tilaan

täällä on ollut myös asia esillä sen suhteen minkä tyyppinen pääministeri on kulloinkin ollut

pitäisi olla oma ministeriö joka nimenomaan huolehtii valtion ohjauksesta päätoimisesti ja perehtyy paneutuu siihen

valiokunta viittaa tässä lausumaansa joka on aktivoinut hallitusta itämeri politiikassa

tässä välihuutajien kanssa olen sikäli yhtä mieltä että varmaan kaikki pääministerit eivät ole olleet samalla tavalla liikkeellä

tämä tilanne on globaali ja maailmanlaajuinen

tässä on monta asiaa

kaikki sellaiset toimenpiteet jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ovat tietysti tervetulleita mutta niiden pitäisi nimenomaan siihen viitaten mitä ministeri katainen täällä sanoi olla mahdollisimman tehokkaita ja silloin tämä kotitalousvähennyksen löysyys tässä energiapuolella on ongelma

jos tämä kaasuputkihanke toteutuu kun kerta se tuo maakaasua keski eurooppaan niin se vähentää kivihiilen ruskohiilen käyttöä energialähteenä ja vähentää kasvihuonekaasujen ja hiilidioksidin syntyä

jälleen kerran tulee mieleen tobinin tyyppinen vero kutsutaan sitä ratkaisua sitten käytännössä millä tahansa nimellä että voitaisiin rahan liikkeitä hyvinkin kevyellä promillemäärällä verottaa

mutta kuitenkin tämä vahva pääministerin asema eduskuntaan nähden vahva hallitusohjelman asema eduskuntaan nähden on ollut vallitseva suuntaus

hoskoselle

hyvin tärkeä huomio siis se olisiko ihmishenki etelä suomessa jotenkin kalliimpi kuin muualla itä ja pohjois suomessa

maapallon resurssit on käytetty vuosittain loppuun jo elokuussa

tämä termi halpahalli lähtee siitä että tämän hallituksen esityksen takana olevat ovat keksineet tällaisen halvemman ratkaisun

tällöin tämä selontekomenettely saattaa jo lähtövaiheessaan antaa tämän kuuluisan niskalenkin tässä tapauksessa valtioneuvostolle pääministerin linjauksille kontra siihen miten eduskunnassa ehkä muutoin haluttaisiin toimia

näin ei tietenkään ole

tässä varmasti olisi yksi tapa jolla myös harmaata taloutta voitaisiin säädellä

ja jos ajatellaan suurpetojen uhreja niin tietojen mukaan tämä tapaus sattui siis lappeenrannassa ja siihen tapaukseen liittyy tiettyä logiikkaa tiettyjä syyseuraus suhteita

sitten siihen venäjä politiikkaan

lopuksi puhemies

mielestäni siihen ei ole kylliksi kiinnitetty huomiota

on sinänsä hieno asia että meillä on mahdollisuus eduskunnassa tämän tyyppistä selvitystä tehdä ja olla mukana siinä

mitä tulee kunnioittaamaani euroopan parlamentin jäseneen heidi hautalaan oliko se niin ed

metsähallituksen tulevaisuus on vähintäänkin kiikun kaakun

ukkola että hän on rohkea ollut aina niin kyllä tietysti voidaan kysyä milloin se rohkeus aina on paikallaan

näin ollen tämä kysymys ei ole kovinkaan yksinkertainen eikä siihen voi suoraan vastata niin että asia on loppujen lopuksi vain puhtaalla pöydällä eduskunnan käsissä

se on tämä halpahalliajatus tässä asiassa siis taloudellisesti ajatellaan näin

se oli todella ikävä sattuma mutta tuon karhuvahingon lisäksi ei muusta ole puhe

luontopalvelujen alueen tulevaisuus pitää pystyä takaamaan sinne pitää saada laaja yhteiskunnallinen toimiva virasto ja tämä talouspuoli metsähallituksen liiketoimipuoli ei saa ikään kuin hotkaista tätä luontopalvelupuolta kitaansa

ja aivan oikein itse tapaan jatkuvasti potilaita jotka sanovat että eihän lääkärille enää pääse sinne terveyskeskukseen ja sitten mennään yksityisvastaanotoille että päästään lääkärin vastaanotolle

ne rajat jotka siihen on määritelty ovat erittäin tiukat

se on ylhäältä alas tapahtuvaa budjettikurin vahvistamista niin kuin myös tässä asiakirjassa todetaan mutta se on todella samalla myös tiukka panta joka puristaa budjetteja estää budjetin tarpeellistenkin menojen lisäämisen ja se on hyvin ahdas ja ahdistava tapa hoitaa asioita

viime aikoina on mielestäni aiheetta esitetty ikään kuin turvallisuuspoliittisia dubioita tämän hankkeen suhteen

näin ollen sitä olisi pitänyt nostaa mitä esitimmekin mutta emme saaneet siihen riittävää kannatusta

en tiedä onko se sitten oikeaa rohkeutta vaiko sitten sellainen että kaikissa niissä neuvotteluissa jotka suomen valtionjohto käy venäjän kanssa otetaan myös nämä ed

sitä ei voi unohtaa ja se on hyvä pitää mielessä mutta samalla on hyvä painottaa sitä että meillä on mielestäni ylisuuria kaatolupakiintiöitä esimerkiksi nyt tällä metsästyskaudella ilveksen kohdalla ja kun kuuntelee metsästäjätahoja tulee mieleen ikään kuin kilpailutilanne

joka tapauksessa enemmän toimenpiteitä

tämä ei ole sellainen hanke johonka liittyy sotilaallisia näkökulmia

arvoisa ministeri mehän emme nyt käy mitään suukopua sinänsä tässä vaan kysymys on siitä mikä on paras tapa merentutkimusta toteuttaa suomessa

myöskin jopa yleislääkärit lääkärit jotka tekevät työtä ilman yleislääkärin spesialiteettia kohtaavat näitä potilaita

arvoisa puhemies

ne ovat varmaan erilaisia toimijoita tietysti mutta tämä vahva euroopan unionin jäsenyyshakuinen perustuslaki joka lähtee siitä että olemme euroopan unionin jäseniä tämäkin kysymys on varmasti syystä asetettu kyseenalaiseksi

tämä on putki joka tulee kulkemaan jos tämä hanke hyväksytään itämeren pohjassa ja jolla ei ole sotilaallista merkitystä

tämä on tärkeätä ja on todella yllättävää että jaetaan erilaisia huomautuksia ja varoituksia tässä asiassa

ministeri käytti sinänsä ihan hyvän puheenvuoron ja totesi siinä että tähän kiireeseen on nyt varauduttu lykkäämällä näitä aikarajoja eteenpäin

mutta se millä tavalla muuten juhlallisuuksien yhteydessä ongelmia nostetaan esille kun eduskunta juhlii satavuotista toimintaansa on sitten ehkä toinen kysymys

se on tieteenala ja siihen kuuluu fysikaalinen tutkimus omana osanaan

myös esimerkiksi sellaisen toimijan kuin valtionrautateiden vrn näkökulmasta tämä on hankalaa koska tarvittaisiin selvästi pitempiä budjettikausia kuin yksi vaalikausi

me olemme kuulleet kyllä itse olen myös liikennevaliokunnassa ollut kuuntelemassa näitä asiantuntijoita sen että tällä hetkellä sekä syken että toisaalta merentutkimuslaitoksen välinen yhteistyö on hyvää jotenka kun aranda kulkee ja toisaalta muikku kulkee niin niillä on yhteiset yhteenvedot ja ne pystyvät koordinoimaan tietojaan ja käsittelemään niitä

sen valvontaan ei tarvita mitään erityisiä sotilaallisia toimia

kilpaillaan ilveksen kanssa samoista riistaeläinkohteista

ympäristövaliokunta kyllä jo silloin painotti kun asia oli valiokuntakäsittelyssä tätä samaa näkökulmaa

näin ollen tämä kuohu mikä tässä viime aikoina on tämän putken ympärillä ollut on turha

perustuslaki tietysti mahdollistaa tämä ehdotus ja kokonaisuus sen että suomi voi myös erota yksinkertaisella enemmistöllä euroopan unionin jäsenyydestä

kunnan lupaviranomaisasemaa rantarakentamisessa selkeytetään

mikko kuopan lakialoite on erittäin hyvä ja tarpeellinen ja sen takana on tietysti varmasti käytännössä koko eduskunta vaikka hallituspuolueiden kansanedustajat eivät nimiään nyt olisi laittaneetkaan tähän lakialoitteeseen

positiivista tässä ehdotuksessa on tietysti tämä kansanäänestysosuus ja se on hyvä asia

matti kangas totesi että suurpedoista olisi näin

haluaisin kuulla arvoisa ministeri mitä tämä lause tarkoittaa koska pelkään sitä että rantakaavojen vahvistaminen jos se jää vain kuntien kontolle koko prosessi vie kyllä kestämättömään suuntaan

no suurpedoista on varmasti paljon suurempi prosentti mutta tämä ajatus oli siis yleensä riistaeläinlajeista ja se on siis tieto ympäristöministeriön punaisesta kirjasta

mutta niin kuin täällä on aikaisemmin tuotu esiin siitä ei pidä tehdä sellaista joka inflatorisesti kehittyisi vilkkaan isän ja äänestys kansan kansanäänestykseksi

tämä keskustelu oli mielestäni tänään ministerin suunnalta sikäli ihan paikallaan että hän painotti niin kuin aikaisemminkin suurpetokantojen todellisen suuruuden määrittämistä niin että se olisi kaikille selvä

anteeksi kansalaisaloitteeksi joita tulisi ja joidenka taustaan tarvitaan kuitenkin ehkä netin kautta koottava taustanimiluettelo joka sitten voidaan aina uusia

eli edustajat tänään soili hiltunen koje martti korhonen alatalo asko seljavaara

tämän päivän eduskunnan seminaarissa nämä asiat olivat esillä nimenomaan se millä tavalla eduskunta pystyy seuraamaan valtionjohdon toimintaa

todella on edistyksellistä tämä lainsäädäntö ja on hyvä että on päästy pois tältä harmaalta vyöhykkeeltä niin kuin ed